lehdistön nollaverokanta voisi olla perusteltu jos meillä olisi moniääninen keskusteleva tasapuolinen ja riippumaton sanalla sanoen yhteiskuntaa palveleva lehdistö

toisaalta yhtä hyvin voidaan sanoa että vaikkapa palvelualojen työllisyyteen vaikuttaisi myönteisesti jos niiden alv kantaa laskettaisiin

koska yhteiskunnan on kuitenkin kerättävä varoja verottamalla tärkeintä on että se tapahtuu tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti

arvoisa herra puhemies

huono puoli on se että jos on päätettävä vaikeista ja monimutkaisista asioista suurin osa kansalaisista ei todennäköisesti ole kovin hyvin perehtynyt siihen mistä he ovat päättämässä

puoluekuri lehmänkaupat laiskuus ja henkilökohtainen etu saattavat ohjata kansanedustajaa paljon voimakkaammin kuin terve harkinta ja omatunto

edustuksellisella demokratialla on selkeä legitimiteettiongelma koska mikään laki ei kiellä ehdokkaita valehtelemasta ennen vaaleja tai syömästä vaalilupauksiaan vaalien jälkeen

arvoisa herra puhemies

jos riittävän moni kansalainen haluaa päättää jostakin asiasta suoraan ohi haluttoman tai kyvyttömän kansanedustuslaitoksen siihen on mielestäni syytä antaa mahdollisuus

tämä asia ei ole vaikeasti ymmärrettävissä

politiikan ongelma niin suomessa kuin euroopan unionissa laajemminkin on elitismi päätöksenteon ja kansalaismielipiteen erkaantuminen toisistaan

tästä on oireena se että silloin harvoin kun kansalaisille annetaan mahdollisuus ottaa suoraan kantaa eliitin hienoihin visioihin kansa melkein aina äänestää väärin

kun sveitsiläiset päättävät etteivät halua sosiaalituristeja tai halpatyövoimaa kuppaamaan hyvinvointiyhteiskuntaansa euroopan unionia kiukuttaa

tällä vaalikaudella hyväksytty kansalaisaloite ei todellisuudessa lisää demokratiaa vaan ainoastaan lumedemokratiaa illuusiota demokratiasta

kiitoksia

arvoisa herra puhemies

suurelta osin saadakseni viimeisen sanan haluan kiittää keskustelusta kaikkia alastomat ja etupoistuneita virkaveljiäsessa

panna pöydälle ensimmäinen kolmatta kaksituhattakolmetoista pidettävän tai siis hyväksyttäneen

tällä sisaria

lähetekeskustelussa oleva lakialoite koskee edellytyksiä joilla suomessa vakaviin tai toistuviin rikoksiin syyllistynyt ulkomaan kansalainen voidaan karkottaa maasta

välittömänä syynä tämän lakialoitteen tekoon oli syyskuussa sattunut tapaus jossa vietnamilaissyntyinen mieshenkilö ampui yhden henkilön kuoliaaksi ja haavoitti toista helsinkiläisessä yökerhossa

hallinto oikeus oli kuitenkin kumonnut tämän päätöksen inhimillisiin syihin vedoten minkä jälkeen mies oli jatkanut rikollista elämäntapaansa

ongelma on siinä että lain nykyinen muotoilu jättää sen tulkitsijoille siis ulkomaalaisviranomaisille ja hallinto oikeuksille paljon harkintavaltaa

valitettava käytäntö on että ulkomaalai sen rikollisen etu ja ihmisoikeudet asetetaan usein kansallisen edun ja uhrien ihmisoikeuk sien edelle

ensinnäkin nykyinen muotoilu voidaan karkottaa korvataan muotoilulla karkotetaan jolloin ulkomaalaisviranomaisten ja hallinto oikeuksien arvioitavaksi jää enää se ovatko ulkomaalaisen tekemät rikokset vakavia tai toistuvia

toiseksi tilapäistä oleskelulupaa ei enää myönnetä rikosten vuoksi karkotettavalle vaikka karkotusta ei teknisen esteen vuoksi voitaisi panna välittömästi täytäntöön

ja kolmanneksi karkotusta odottavaa vaaralliseksi todettua henkilöä ei enää lasketa vapaalle jalalle vaan hänet pidetään talteen otettuna kunnes maasta poistaminen on mahdollinen

kukaan ei ole täydellinen eikä yksittäisistä hairahduksista tule koitua kohtuuttomia seurauksia mutta taparikolliseksi ei päädytä vahingossa

jos tulija osoittaa toiminnallaan avointa halveksuntaa sitä yhteisöä kohtaa joka on tarjonnut hänelle mahdollisuuden tai turvapaikan hän ei voi kohtuudella edellyttää että yhteisö loputtomasti sietäisi sitä

suurin osa maahanmuuttajista ei ole rikollisia mutta samaan aikaan on totta että ulkomaiden kansalaiset ja varsinkin eräiden kansallisuusryhmien edustajat ovat huikeasti yliedustettuina törkeistä rikoksista tuomittujen ja epäiltyjen sekä vankiloiden asiakkaiden joukossa

ratkaisu ei ole suvaitsevaisuuskasvatus tai ongelman lakaiseminen maton alle vaan se että ihmisten turvallisuutta uhkaavista ja kaikkien maahanmuuttajien mainetta mustaavista yksilöistä hankkiudutaan laillisessa järjestyksessä eroon

lakialoitteen tärkein tavoite on luoda nykyistä tehokkaampi pelote niille ulkomaalaisille jotka saapuvat maahamme vähemmän kunniallisin aikein

on huomioitava että tilastojen mukaan väkivalta ja seksuaalirikollisuudessa kunnostautuvat erityisesti humanitaaristen syiden perusteella oleskeluluvan saaneet henkilöt

tällä hetkellä karkotusuhka on lähinnä teoreettinen koska rikollisen lähtömaan levottomat olot katsotaan riittäväksi perusteeksi olla tekemättä karkotuspäätöstä tai riittäväksi perusteeksi kumota karkotuspäätös hallinto oikeudessa

julkisuudessa on ollut myös tapauksia joissa maasta poistettavien lakimiehet ovat neuvoneet asiakkaitaan riehumaan lentokentällä jotta lentokapteeni kieltäytyisi ottamasta heitä kyytiin

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

neuvostoliitto tarjosi aikanaan liettuan neuvostotasavallalle kaliningradin aluetta mutta liettualaiset viisaasti kieltäytyivät lahjasta koska se olisi vääristänyt maan etnografista rakennetta

suurvalta lietsoo naapurimaassa asuvan vähemmistön kapinaan masinoi erilaisia kodinturvajoukkoja ja lähettää armeijansa suojelemaan sorrettuja maanmiehiään sekä liittää lopulta alueet itseensä

toivon että suomi sen enempää kuin euroopan unionikaan ei lähde chamberlainin hengessä ostamaan rauhaa meidän ajallemme krimillä tai ukrainan itäisissä oblasteissa

arvoisa puhemies

kuten debattipuheenvuorossani sanoin työllisyyteen tai kansantalouteen liittyvät argumentit eivät ole mielestäni relevantteja arvioitaessa sitä pitääkö turkistarhauksen olla laillinen elinkeino vai ei ei myöskään niin sanottu yleinen mielipide

sekö että suomi pysyy jatkossakin eun jäsenenä

erityisen hassua on se että kenelläkään ei nähtävästi ole tullut mieleen kirjata perustuslakiin suomen jäsenyyttä muissa kansainvälisissä järjestöissä tai järjestelyissä esimerkiksi euroopan neuvostossa euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestössä tai yhdistyneissä kansakunnissa

niin kauan kuin muistan olen elänyt siinä henkilökohtaisessa vakaumuksessa että mitään elävää ei saa kiusata vahingoittaa tai tappaa huvin vuoksi tai ihmisen iloksi

tästä vakaumuksesta käsin minun on helppo muodostaa kanta härkätaisteluihin kosmetiikkateollisuuden eläinkokeisiin tai häkissä pidettäviin lemmikkeihin

maantieteestä johtuen etenkin kreikka italia ja espanja ovat helisemässä

tästä päättelen että lihan syöminen ei voi olla moraalitonta eikä näin ollen eläinten tappaminenkaan ruuaksi tai ruuaksi tapettujen eläinten muiden osien kuten nahan hyödyntäminen

kreikka on ilmoittanut puheenjohta jakautensa tavoitteeksi taakanjakomekanismin luomisen eli sen että perusteitta turvapaikkaa hakeneet mutta teknisistä syistä palautuskelvottomat siirtolaiset jaettaisiin tasaisesti eu maiden kesken

ei perustuslain tarkoitus ole listata vallitsevia asiaintiloja tai tosiasioita

arvoisa herra puhemies

a onko turkis tämän päivän ihmiselle samanlainen biologiasta nouseva tarve kuin liharuoka vai asettuuko se pikemminkin kategoriaan huvin vuoksi ja ihmisen iloksi

sekä muun euroopan kokemukset että esimerkiksi oecdn raportti osoittavat että laajamittainen kouluttamattomien ihmisten maahanmuutto tulee vastaanottavalle yhteiskunnalle kalliiksi sekä taloudellisesti että sosiaalisesti

perusteluosiossa samoin kuin sisäministeriön aiheeseen liittyvässä tiedotuksessa korostetaan toistuvasti sitä että aiempi säätely on vanhentunut koska se on tsaarin aikainen

olisin pitänyt ja pidän edelleen parempana että tietty määrä allekirjoittajia voisi tehdä aloitteen sitovan kansanäänestyksen järjestämisestä esimerkiksi tämänkaltaisista tunteita herättävistä kysymyksistä

keskustelualoitteena kansalaisaloite joka tapauksessa toimii ja toivon että se johtaa niiden epäkohtien korjaamiseen joiden olemassaoloa juuri kukaan ei toivottavasti kiistä

luvanhaltijan puolestaan on asetettava ampumaratavastaava joka vastaa paitsi radan turvallisuudesta rakenteiden ja suunnittelun osalta myös siitä että radan käyttäjät noudattavat sääntöjä

silti esityksen perusteluissa todetaan että ampumaratavastaavan tehtävä radan turvallisuuden omavalvonnassa on niin keskeinen että ampumarata ei voi olla pitkää aikaa ilman ratavastaavaa

esityksessä todetaan että ratavastaava toimii vapaaehtoispohjalta ja että hänen on oltava fyysisesti paikalla riittävästi jotta valvonta voidaan turvata

laissa ei kuitenkaan kerrota kuinka usein on riittävästi ja kuka valvoo ja miten että ratavastaava hoitaa tehtäväänsä ja mitä siitä seuraa jos hän ei hoida valvontatehtäväänsä

on täysin perusteltua sanoa että esimerkiksi abortti tai eutanasia ei suoranaisesti ole elämän puolustamista oltiin abortista tai eutanasiasta sinänsä mitä mieltä hyvänsä

edelleen ongelmallista on se että omalla maalla tapahtuvan satunnaisen ammunnan ja vähäisen ampumaratatoiminnan raja jää erittäin hämäräksi

kansalaisen kannalta riski on siinä että poliisi ja tuomioistuin takautuvasti tulkitsevat omalla maalla tapahtuvan toiminnan ampumaradan ylläpitämiseksi josta olisi pitänyt tehdä ilmoitus ja jonka suhteen olisi pitänyt huolehtia muistakin ampumaradoille säädettävistä velvoitteista

esimerkiksi britanniassa on todettu että muslimitaustaisella farmaseutilla on oikeus olla myymättä kondomeja ja muslimitaustaisella sairaanhoitajattarella oikeus olla hoitamatta miespotilaita

ampumaratojen perustamista ei pidä millään tavalla nykyisestä vaikeuttaa

kun rataverkko lisätiukennusten myötä harvenee ajaudutaan kierteeseen jossa harrastajamäärät pienenevät harrastuspaikkojen puutteen vuoksi ja kysynnän vähenemisellä perustellaan se että verkkoa supistetaan entisestään

jos kyse on terveestä sikiöstä ja terveestä äidistä kuten yleensä on ja jos muitakin tehtävään kykeneviä henkilöitä on saapuvilla kuten yleensä on pitäisin tällaista pakkoa lähinnä sadismina